no minä en usko että sellainen valtio ja sellainen hallitus pitää myöskään suomalaisista köyhistä kiinni joka rajoittaa täältä turvaa hakevien ihmisoikeuksia pitää myöskään suomalaisista köyhistä kiinni

ja näyttö osoittaa että tämä hallitus ei välitäkään suomalaisista köyhistä koska se on myös leikannut hyvin kovalla kädellä pienituloisilta suomessa opiskelijoilta eläkeläisiltä sairailta maksukorotuksia nostamalla

ja ne puolueet tässä ei ole nyt paikalla enää perussuomalaisten edustajia jotka perustelevat sitä että emme voi auttaa muualta tänne tulevia sillä että avun tarve suomessakin on suuri

juuri tämä politiikka on se joka johtaa sille kaltevalle pinnalle missä ihmisoikeuksia aletaan myydä sen nimissä että nyt on vähän vaikeeta vaikka samaan aikaan enkä tykkää yleensä tällaisesta vasemmistopopulismista mutta kun se on totta pörssiyhtiöt tekevät hyviä tuloksia ja maksavat korkeita osinkoja

ja se että tällaisessa arvovalinnan paikassa suomi sivistysvaltiona oikeusvaltiona ja pohjoismaana hylkää kaikkein hädänalaisimpien ihmisten oikeudet se on vain perin pohjin väärin

jos suomen hallitus haluaisi tavoitella oikeudenmukaista järjestelmää euroopassa jolla vältettäisiin se että ihmiset joutuvat salakuljettajien armoille ja tulevat tänne turvapaikanhakijoiksi vaikeiden reittien kautta tai jos koetaan että tämä tilanne ei ole hallinnassa niin silloin suomen pitäisi ajaa ihan toisenlaista politiikkaa eu tasolla

tämä että kansallisilla rajoituksilla rajoitetaan turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeuksia ja kavennetaan laillisia reittejä tulla eurooppaan ennen kuin on saatu mitään yhteistä eurooppalaista solidaarista järjestelmää kasaan tämähän juuri vain ajaa ihmisiä yhä hädänalaisempaan asemaan ja yhä vaikeampiin reitteihin välimeren yli

helpompi reittien käyttö on vaikeuttanut niitten helpompien reittien käyttöä jolloin ihmiset tulevat sieltä yhä epätoivoisemmissa olosuhteissa ja nyt perheenyhdistämisen rajoitusten kautta monissa eu maissa lailliset reitit entisestään kapenevat

arvoisa puhemies

se mitä pitäisi tehdä olisi siis se että jos nyt eu etenee siihen suuntaan että ensisijaisesti se maa johon ensimmäisenä eu alueella tullaan ottaisi turvapaikanhakijan käsittelyprosessiin mikä on eun tavoite sinänsä hyväksyttävä tavoite ja silloin olisi selkeätä että ihmisiä autetaan heti heidän tultuaan eun sisälle niin silloin eun pitää varmistaa että näillä mailla on resurssit ja kyky ottaa näitä ihmisiä vastaan ja silloin pitää olla pysyvä solidaarinen tapa jakaa kiintiöissä näitä ihmisiä kaikkiin eu maihin

suomi on myös eu rajavaltio joten meille olisi etua myös siitä että olisi pysyvä solidaarinen järjestely jossa pysyvillä kiintiöillä voitaisiin jakaa turvapaikanhakijoita kaikkiin eu maihin

on ajettu tällaista linjaa että on tämmöiset hätätilanteisiin perustuvat mahdolliset poikkeuskiintiöt joilla ei rakenneta pysyvää järjestelmää ehkäisemään poikkeuksellisen hädän aiheuttamaa kaaostilannetta siis se kaaos on silloin meidän maidemme sisällä kun me emme pysty auttamaan kunnolla ihmisiä jotka tulevat hädänalaisina meidän rajoillemme vaan silloin kaaostilanteessa sitten taas ruvetaan miettimään jaetaanko ihmisiä jollain kiintiöillä

eli nyt pitäisi luoda eussa semmoinen järjestelmä jossa turvataan turvapaikanhakijan oikeudet

hänet otetaan vastaan siellä ensimmäisessä maassa kunnolla ja on pysyvä järjestely jossa ihmisiä siirretään eun sisällä niin että kaikki osallistuvat kaikki maksavat ja kaikki pyrkivät kotouttamaan ihmiset mahdollisimman hyvin

kun tällaiseen tavoitteeseen päästään niin silloin ylipäätään tällaisesta ajattelutavasta että lähdetään rajoittamaan tässä maassa jo olevien ihmisten oikeuksia saada perheensä tänne päästään eroon

mutta ei tämä hallitus halua siitä tiestä eroon tai kysy miten voidaan päästä sellaiseen maailmaan oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan jossa ei tarvitse edes miettiä sitä että eri eu maissa heikennetään perheenyhdistämisen suojaa

ei tämä hallitus tavoittele semmoista politiikkaa vaan tämä hallitus on itse kiireessä ensimmäisten joukossa viemässä jopa turvapaikan saaneilta ihmisiltä kaikkein hädänalaisimmilta ihmisiltä oikeuden perheenyhdistämiseen

samanaikaisesti kavennetaan oikeusapua joten tavallaan vastuu siitä että ihmisiä jotka ovat hädässä autetaan käännetäänkin sille hädänalaiselle ihmiselle ja sitten hallitus sanoo että voihan aina poiketa ja aina voi miettiä lasten etua

onneksi perustuslakivaliokunta sentään sanoi että lapsella pitää olla myös turvapaikkapuhuttelussa oikeusapu läsnä

sisäministeri orpo on sanonut eduskunnassa ja julkisuudessa että voidaan miettiä voiko tätä lakia parantaa lasten oikeuksien kannalta voidaan miettiä sitä pitäisikö näitä tulorajoja höllentää voidaan miettiä sitä pitäisikö alaikäisten lasten olla tämän lain piirissä

tämä on julma kova ja häpeällinen laki ja sisäministeri orpo ajaa tätä politiikkaa tässä maassa ja minä ihmettelen miksi hän ei ole ollut tässä salissa tällä viikolla eikä viime viikolla puolustamassa sitä miksi hän haluaa jäädä historiaan sisäministerinä joka ajaa käytännössä kaikkein hädänalaisimpien ihmisten pakolaisten perheenyhdistämisen mahdottomaksi oikeusvaltiossa ja sivistysvaltiossa nimeltä suomi

me tiedämme että yksi puolue tätä tavoitteli mutta miksi edustaja zyskowicz kokoomus ja keskusta ovat menneet tähän mukaan ja miksi te olette ainoa edustaja tässä salissa joka tätä esitystä siltä puolelta salia puolustaa

se kertoo siitä että ei tästä pidetä mutta silti tehdään koska jotkut halusi ja me nyt mentiin mukaan koska me ei vaan niin kauheesti välitetä hädänalaisten ihmisten ihmisoikeuksista

edustaja zyskowicz jos teidän arvomaailmanne tavoitteenne ja maailmankuvanne toteutuisi aika moni hädänalainen pakolainen vuosikymmenten ja vuosisatojen saatteessa tässä maailmassa olisi jäänyt ilman turvaa

lähes pääsääntöisesti aivan keskeisesti kriisit sodat vainot nälänhädät ja erilaiset sisäisesti järkyttyneet olosuhteet luhistuvissa valtioissa ovat syyt jotka saavat ihmisiä liikkeelle

minusta se on epäinhimillinen maailmankuva ja sellaisella maailmankuvalla jos se toteutuisi politiikassa maailman hädänalaisimmilla ei olisi mitään ovea johon heidän koputtaessaan heidät päästettäisiin sisään

arvoisa puhemies

lopulta tässä mistä huomenna äänestetään on kysymys valinnasta valinnasta siitä uskommeko me johonkin tällaiseen hypoteettiseen uhkaan joka on meille hallitsematon ja jossa puhutaan teoreettisista ihmisistä jossain muualla ja siitä että me torjumme heitä täällä tekemällä lainsäädäntöä joka kaventaa ihmisten ihmisoikeuksia suomessa vai valinnasta siitä puhummeko oikeista ihmisistä jotka ovat jo nyt suomessa joita me tapaamme tuolla vastaanottokeskuksissa joiden me näemme kärsivän siitä että he eivät saa nähdä vaimoaan lapsiaan tässä maassa he ovat syvästi huolissaan siitä miten heille käy heidän omissa kotimaissaan ja lähtömaissaan ja että näiden ihmisten oikeutta saada rakkaimpiaan suomeen rajoitetaan

minä haluan elää oikeusvaltiossa jossa näiden todellisten ihmisten huoli on lainsäädännön ytimessä että kaikilla on tässä maassa hyvä olla ja tämä maa on kaikille houkutteleva maa siinä mielessä että täällä on hyvä tehdä työtä kotoutua elää yrittää ja asua

ei ole mitään järkeä yrittää tehdä tästä maasta mahdollisimman kurjaa maata hypoteettisten pelkotilojen takia ja siitä me huomenna äänestämme

arvoisa puhemies

ministeri stubb on pyytänyt virheitään jo anteeksi ja tämä anteeksipyyntö on arvokas asia ja toivon että kaikki kunnioittavat sitä että nyt lähdetään keskustelemaan siitä miten voidaan palauttaa suomalaisten ihmisten luottamus siihen että lainvalmistelu on avointa läpinäkyvää siihen voivat eri ryhmät osallistua ja tietopohjaista päätöksentekoa kunnioitetaan

haluan korostaa että on kaikkien etu ja eduskunnassa niin kuin edustaja tölli sanoi on vuosien varrella aina korostettu sitä että mitä paremmin se työ silloin kun tehdään isoja muutoksia tehdään hallituksen sisällä mitä enemmän asiantuntijat vaikuttavat siihen silloin sitä enemmän ne päätökset voidaan toteuttaa läpi

arvoisa puhemies

näyttää siltä että ryhmäpuheenvuoron huoli ja halu leimata vihreitä tulee lähinnä vain siitä että pelätään että sivistysporvarit ja liberaalit äänestäjät siirtyvät vihreiden kannattajiksi

mutta jos me nyt mietimme sitä miten me parannamme oikeasti siis tiedon arvostamista tässä maassa niin hallituksella voi olla erilaiset arvot kuin oppositiolla meillä voi olla keskenämme erilaisia arvoja mutta eduskunnan ja poliittisen järjestelmän arvovallan kannalta on tosi tärkeätä että päätökset ovat tietopohjaisia että me modernisoimme meidän tapaamme joukkoistaa myös lakihankkeita niin että tavallisetkin ihmiset pääsevät niihin mukaan eivät vain perinteiset eturyhmät

esimerkiksi edustaja tölli piti erittäin hyvän puheenvuoron ja useampi edustaja on kiinnittänyt huomiota siihen miten me saamme kansalaisten luottamuksen näinä aikoina kun tehdään isoja muutoksia siihen että päätöksenteko on sellaista että se pohjautuu tietoon ja kaikki kansalaiset voivat luottaa siihen että siinä pyritään tasapuolisuuteen ja että päätökset arvioidaan kunnolla

on hyvin tärkeää että kun hyvinvointivaltio lähtee siitä luottamuksesta ja lupauksesta että jokainen suomalainen ihminen on samassa veneessä että kaikkien meidän asemaa turvataan niin silloin kun tehdään näin isoja muutoksia leikkauksia joista me olemme eri mieltä ne kuitenkin valmistellaan hyvin ja voidaan arvioida että hallitus perustelee miksi se on tehnyt nämä ratkaisut ja ihmiset voivat luottaa siihen tietoon